eläkerahaa suomesta on lainattu sinne paljon ja toivottavasti se on pitkäjänteistä sijoittamista ja toivottavasti tässä operaatiossa onnistutaan niin että myöskään nuo varat eivät vaarannu

sitä vastaan ei voi pullikoida

olen itse antanut stmlle sen toiveen että he nyt laatisivat myös yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa suunnitelman siitä minkälaisella aikataululla näihin käännöstöihin päästäisiin

tämä päätös joka nyt pitää tehdä josta osa maista on jo tehnyt päätöksen kreikka äänestää siitä paketista tänään

herra puhemies

se varmasti merkitsee sitä että me voi sanoa rikkaimmat maat menetämme jonkin verran myös ääniosuuksiamme näissä kansainvälisissä järjestöissä mutta se ei ole mikään erityinen menetys

se ei ratkaise ongelmia mutta se antaa nyt hyvin tärkeän aikalisän sekä unionin ja venäjän välisille neuvotteluille pysyvästä ratkaisusta että myös siihen että suomalaisella metsäteollisuudella on enemmän sopeutumisaikaa

ministeri hyssälä on todennut että samassa yhteydessä pitää myös selvittää se että kun kääntäminen helposti myös on tulkintakysymystä siitä mikä on sopimuksen sisältö että millä tavalla tämä käännöstoiminta ja sopimuksen sisältöneuvottelut vedetään yhteen

tärkeintä on että nyt myös näihin instituutioiden uudistamisiin ryhdytään lisää kysymyksiä vie painiketta painamalla ne käsistäni

tätä eilistä ratkaisua oli pohjustettu kaksi vuotta kaikilla eri tasoilla tapahtuvilla keskusteluilla ja neuvotteluilla ja myös eun komission ja kulloisenkin puheenjohtajavaltion erittäin voimakas tuki suomelle tässä on ollut taustalla että tämä ratkaisu oli saatavissa

arvoisa puhemies

itse uskon siihen että venäjällä lisääntyy tietoisuus siitä että valittu puutullistrategia ei ole oikea tapa yrittää lisätä venäjällä tapahtuvaa jalostustoimintaa tämä tieto lisää eli isää vaan myös metsäalan yhteistyössä täytyy pyrkiä noudattamaan normaaleja markkinamekanismeja ja luottaa siihen että ulkomaisia investointeja saadaan kun toimintatavat pelisäännöt toimintaympäristö ja ennustettavuus on marista paskaa tämä kysymys on loppuunkäsitelty sytyttää ovat mahdollisimman vakaat

sen tähden tässä tulee olemaan varmastikin noin parin vuoden jakso jolloinka se rahoitetaan valtionvelkaa lisäämällä ja hallitus teki päätöksen siitä että se tullaan sitten kattamaan korvaamaan

tärkein ja nopein tehtävä mihin suomi pystyy vaikuttamaan on se että me saamme unionin päätöksenteon lainsäädäntöpaketin valmiiksi että se on riittävän kunnianhimoinen uskottava perustuu siihen komission esitykseen joka on hyvin tasapainoinen paketti

ajatus tässä oli se että kehitysmaiden puolelta nyt sitten saataisiin reaktioita näihin ensimmäisiin lukuihin ja mielellään ennen tätä eun huippukokousta nyt lokakuun lopussa jotta unioni voisi tehdä oman uskottavan tarjouksensa

se nyt ei olisi kauhean järkevää että tehtäisiin sellaista nollasummapeliä elinkeinoelämän kanssa jossa otetaan yksi maksu pois ja heti tässä taantumassa pannaan samaa rasitetta takaisinpäin

omin silmin katsottuna valitettavan vähän on itse asiassa tullut reaktioita näihin pöydällä oleviin lukuihin

sen paketin ja tavoitteenasettelun kanssa menemme kansainvälisiin neuvotteluihin ja niissä onnistuaksemme tarvitsemme erittäin tiivistä yhteistyötä yhdysvaltain uuden hallinnon kanssa

arvoisa puhemies

mutta tämän keskustelun pohjalta tietysti unioni valmistautuu siihen että tämän lokakuun huippukokouksessa voisimme tarjouksen tehdä ja kun kerran tarjous tehdään niin sen jälkeen sitten lopullisissa neuvotteluissa ei siitä enää kovin paljoa tietysti liikuta

ymmärrän kyllä sen piikin joka tähän työnantajien kanta

tarvitaan kaikkien muidenkin teollisuusmaiden ja varsinkin nopeasti kehittyvien maiden vastaavan kaltainen tuki

tämä kysymys on loppuunkäsitelty ja tämä on rinne toivomuksessa etukäteen kaksi vankiloitten tilannetta koskevaa kysymystä hyvä jos me esiinnyttäisiinkin peräkkäin ja mistä ministeri vastaa edustaja li tie

minusta myönteistä on se että aika monet niistä maista jotka ovat pankkijärjestelmäänsä kehittäneet salaisuuden verhon alla ovat selkeästikin myöntyneet siihen että ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä yhteistyökykyisemmiksi tiedonvaihdossa

mikäli eurooppa neuvoston puheenjohtajaksi olisi valittu henkilö joka oli kaikkein eniten esillä kuukausia ja joka olisi ollut niin sanotusti korkean profiilin puheenjohtaja niin kritiikki olisi ollut juuri päinvastaista että nyt valittiin puheenjohtaja jolla on liian korkea profiili koska ensi sijassa kuitenkin eurooppa neuvostolle haettiin voisi sanoa sisäisen yhteistyön rakentajaa sitä puheenjohtajan roolia jota myös eduskunta aikanaan omissa sopimusneuvotteluissaan painotti erittäin paljon

haluan vain ilmoittaa sen että keskustan eduskuntaryhmä tukee täysin yksimielisesti ministeriä hänen vastuunalaisessa työssään

itse asiassa minulla ei tähän palvelumaksuihin ollutkaan kysymystä mutta totean sen että kun sosialidemokraatit varjobudjetissaan leikkaavat puolet sitran pääomasta ja väittävät että siitä voidaan leikata koska se on turhan suuri niin te unohdatte sen että sitralla ei muita tuloja ole

arvoisa puhemies

juuri näin on ja ehkä vielä täydennykseksi että tietysti maksussa olevista eläkkeistä suurimman osan maksavat työssä samaan aikaan olevat

ulko ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi taas saatiin henkilö joka varmasti tulee luomaan erittäin hyvät toimivat yhteydet kaikkiin kollegoihinsa

se rahoittaa koko toimintansa pääomasta tulevilla tuloilla ja leikatessanne puolet sen pääomasta leikkaatte puolet sitran tämän t k toimintaa tukevan yhteisön tuloista

tämä koko järjestelmä perustuu tälle luottamukselle että aina tulee riittävästi uusia työntekijöitä on riittävästi palkkasummaa työnantajamaksuja joilla tämä järjestelmä pidetään käynnissä

uskon että hän tulee saamaan kyllä tämän uuden tehtävän hyvin otteeseensa

ei ollut kysymystä

silloin kun tarkastelujaksoksi otetaan viime lama ja tämä vaihe niin pitää tietysti nähdä että laman jälkeisessä suomessa tehtiin paljon leikkauksia

tämän jälkeen meillä on käytettävissä kolmikko eurooppa neuvoston puheenjohtaja komission puheenjohtaja ja korkea edustaja joka edustaa yhtenäisellä ja yhdellä äänellä puhuvaa euroopan unionia

tämäkin on yksi peruste miksi työuraa pitää jatkaa niin että meillä on riittävästi työssä olevia siihen kasvavaan eläkeikäisten määrään nähden

jatkossa erityisesti on painotettava sitä että helcomin puitteissa työtä jatketaan niin kuin on tehty tähänkin asti ja myös eun omia sisäisiä politiikkoja muutettaessa osana eun itämeri strategiaa nämä itämeren ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset nostetaan entistä painokkaammin esille

tämä on siis suomen tavoite ja siellä näiden kansallisten äänenpainojen niissä asioissa joissa meillä on yhteinen kanta pitää jäädä taka alalle

tämä talouskriisi asettaa uuden haasteen mutta kysyjä on oikeassa siinä että viime laman jälkeen tapahtui selkeitä leikkauksia ja tämä kyllä nostaa sitten tämän kriisin jälkeiseen aikaan ison kysymyksen mikä on se tapa jolla tämän kriisin laskua lähdetään maksamaan

tämän huippukokouksen jälkeen esitin ministeri anttilalle ja ministeri lehtomäelle ehdotuksen että asetamme työryhmän joka tekee tämmöisen tiekartan siitä millä toimenpiteillä suomi pystyy pääsemään ravinteiden kierrätyksen esimerkkimaaksi

olen moneen kertaan sanonut sen että leikkausten tie ei tässä suhteessa voi

tämä kysymys on loppuun käsitelty olla suomen tie

korostaakseni tämän sitoumuksen merkitystä tarjouduin itse sen työryhmän puheenjohtajaksi niin että ensi talvena työryhmä antaisi esityksessä

uotila kuvasi erittäin hyvin sen mitä yhdysvalloissa tapahtui ja osa sitä tapahtumasarjaa oli nimenomaan myös se että siellä luotiin uusia järjestelmiä joissa nimenomaisesti ei ollut valvontaa

minä luulen että olemme kaikki siinä tilanteessa että ylipäätään kovin merkittäviä lisämäärärahoja mihinkään ei tässä neljän seuraavan vuoden aikana tule menemään

arvoisa puhemies

ja kun unionin puolelta ja suomen puolelta puhutaan sekä uusista säännöistä valvonnasta että läpinäkyvyydestä niin se läpinäkyvyys viittaa juuri siihen että kun esimerkiksi näitä yhdysvaltojen asuntoluottopaketteja sitten on myyty sijoittajille edelleen ja myös monet eurooppalaiset sijoittajat ja pankit ovat niitä ostaneet niin edes markkinoiden omat valvojat eivät järjestelmän läpi nähneet että nämä niin sanotut roskalainat olisivat sieltä paljastuneet

ehkä myös tässä nuorisotyöttömyyden hoidossa meidän pitäisi omaksua se lähestymistapa että ryhdytään toteuttamaan niitä uudistuksia joita hallitusohjelmassa on jotka luovat yritysten puolelle ja työvoiman tarjontaan sellaisia uusia elementtejä jotka kannustavat yritysten perustamiseen ja uuden työvoiman palkkaamiseen

mutta sitten on olemassa valtava joukko näitä erilaisia sopimuksia ja muita joissa pitää saada ikärajaa nostettua myös

en tiedä oliko ministeri thorsilla kuulotietoa tästä

herra puhemies

yksi suomen tärkeimmistä edunvalvontakysymyksistä eu politiikassa on viime aikoina ollut maatalouden terveystarkastus ja siitähän me tänään ratkaisun saimme

osahan tästä pankkien lainavolyymin kasvusta selittyy myös sillä että kun yritykset eivät suoralla yritystodistusten myynnillä saa rahaa markkinoilta varsinkin viimeisen puolen vuoden aikana niin pankit ovat ottaneet huomattavasti suuremman roolin yritysten rahoittamisessa

pääministeri vanhanen

miten luonnehditte tätä saatua ratkaisua miltä se näyttää ja ennen kaikkea tärkeämpi kysymys vielä pystytäänkö tällä ratkaisulla nyt sitten turvaamaan suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus

arvoisa puhemies

tietysti meidän voimakas toiveemme on se että venäjä kytkeytyisi kansainväliseen kauppajärjestelmään wton sääntöjen kautta mutta pitää avoimesti kertoa se että venäjä on koko näiden wto neuvottelujen ajan myös korostanut sitä että ei se ole heille niin kauhean tärkeä asia

mutta siitä huolimatta unionin ja suomen kannalta olisi erittäin tärkeää että venäjä saataisiin näiden sääntöjen piiriin sillä se mitä nyt tosiasiassa kaikkein vähiten kaivattaisiin olisi protektionismin lisääntyminen johon on riski olemassa tällaisessa kansainvälisessälta

tämä minusta oikeastaan vaan hyvin kuvaa sitä kuinka hulluja järjestelmiä meillä on

ratkaisun lopputuloksessa ehkä keskeistä oli ensinnäkin se että suomen osalla tuen kokonaismäärä säilyy ennallaan eli tässä suhteessa ei tullut menetyksiä

georgian konflikti oli meille kaikille muistutus siitä että kansainvälisessä politiikassa voi tulla eteen yllättäviä tapahtumia ja kehityskulkuja

meillä on ollut mahdollisuus pankeissa tehdä tällaisia johtajasopimuksia joissa on kohtuuttoman alhaiset rajat ja tässä paperissa mitä luette siinä nyt ollaan nostamassa sitä edes jonkin verran

kiitos kysymyksestä

meidän täytyy yhä ottaa huomioon se mahdollisuus ettei valtioiden välillä yhdessä sovituista kansainvälisen kanssakäymisen periaatteista välttämättä pidetä kiinni vaan että turvaudutaan sotilaallisen voiman käyttöön

mutta niin kuin sanoin hallituksen tahto on se että tämä yleispäätös joka tehdään niin kyllä sen pitää heijastua kaikkiin näihin rönsyihin joita on

minulla on neljän vuoden yhteistyökokemus sosialidemokraattisen valtiovarainministerin kanssa aikoinaan ja he jokaisena vuotena pitivät eurolleen kiinni siitä että lisäbudjettivaltuutusta sitä liikkumatilaa ei koskaan ylitetä

nämä kyselytunnit ovat olennainen osa meidän parlamentaarista järjestelmäämme ja tiedän että eduskunta valmistautuu näihin ja hallituksen pitäisi olla aina mahdollisimman täysilukuisena paikalla

erityisesti suomen kaltaisen pienen maan on kuitenkin pidettävä tietyistä selkeistä periaatteista kiinni

valtioiden itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava samoin on ehdottomasti torjuttava se näkemys että jollakin maalla olisi sen omien rajojen ulkopuolelle ulottuva etupiiri jolla sillä olisi erioikeuksia ja vapauksia

nämä ovat niitä hetkiä jolloin hallituksesta otetaan mittaa aidosti

vastaukset eivät aina mene perille

se on osa sitä meidän luottamustamme

useasti menevät

tämä instituutiona on hirmuisen tärkeä ja tietysti olen yrittänyt seitsemän vuotta olla näillä kyselytunneilla myös mokaamatta ja tekemättä virheitä

ei ole kuitenkaan ehkä tarvetta enempään syytä dramatisoida georgian tapahtumia enempää kuin on jo tapahtunut

arvoisa puhemies

en tiedä puhummeko nyt samasta lappeenrannassa toukokuussa järjestettävästä eun ja venäjän seminaarista

joskus se johtaa siihen että pitää vähän taiteilla sanojen kanssa ja jos ei pysty vastaamaan niin pitää olla vastaavinaan kiertää asia niin ettei kukaan huomaa sitä

niihin sisältyi monia poikkeuksellisia ja syvälle historiaan pohjautuvia piirteitä joiden kaltaisia ei meidän ilmansuunnallamme ole

se seminaari jossa ainakin itse pääministeri putinin kanssa vierailen liittyy kuitenkin enemmän teknologiayhteistyöhön mutta aina silloin kun meillä suomen ja venäjän välisiä keskusteluja käydään yleensä ihmisoikeuksiin laajasti liittyvät kysymykset ovat esillä

yleensä aina nämä vastaukset ovat kestäneet minuutti kymmenen sekuntia myös tällä kertaa kun kelloa katson mutta nämä ovat olleet elähdyttäviä mieleen on partio

samalla kun on tärkeätä että georgian konf liktissa voidaan palata sotatoimia edeltävään tilanteeseen kaikilta osin meidän on pyrittävä hälventämään ne synkät pilvet jotka maailmanpolitiikan taivaalle sen mukana nousivat

tietysti käymme presidentin kanssa keskustelun siitä mitä lissabonin sopimus tulee tarkoittamaan kun euroopan neuvostosta tulee instituutio toimielin joka tekee juridisesti sitovia päätöksiä mitä se merkitsee

minusta ei kannata nyt kantaa huolta siitä ottaako hallitus kantaa tähän koska varmasti se tulee ottamaan kantaa sitten kun tiedetään mitkä ovat sen täsmälliset vaikutukset kilpailukykyyn ja julkiseen talouteen ja mitkä myös sen tämmöiset sekä käytännön että juridiset vaikutukset tämän paikallissopimisen kautta jotta työpaikoilla myös tiedetään mistä on oikeus sopia ja mistä ei

mutta samalla me olemme erittäin aktiivisesti toimimassa itämeren alueella tämän ennalta ehkäisevän työn lisäämiseksi

tämä kysymys on lopun käsine

tämä on ollut esillä tänä kesänä sekä pohjoismaiden pääministereiden kokouksessa että eilen itämeren neuvoston huippukokouksessa samoin pääministeri putinin vierailulla viime viikolla

jos on erityisiä tarpeita ottaa kantaa johonkin vähemmistökysymykseen joka soveltuu kahdenvälisiin neuvotteluihin niin aina niihin ollaan valmiita

hallitus ei ole mitenkään ylenmääräisesti käyttänyt tällä viikolla

päivänä pidetyssä eurooppa neuvoston kokouksessa ja jonka pohjalta ranskan presidentti komission puheenjohtaja ja korkea edustaja solana kävivät alkuviikolla neuvotteluja moskovassa

suomensukuisten kansojen osaltahan yhteistyö viime vuosien aikana on mielestäni koko ajan lisääntynyt ja myös venäjän puolelta on tuupattu tätä yhteistyötä

kiitos kysymyksestä

en tiedä jääkö se siihen

myös unionin komission pitää lähteä tähän mukaan sellaisella mallilla jossa jokainen itämerelle saapuva tietyn kokoluokan ylittävä alus joutuu ilmoittamaan suunnittelemansa reitin etukäteen

kun itse uskallan käyttää sitä sanaa sopimus syntyy niin sen jälkeen

minä haen tätä yhteiskunnan vahinkoa vaan siinä että me tulemme massiivisella tavalla ottamaan velkaa jotta selviämme tästä talouskriisistä jonka pahimmat vaiheet ovat valitettavasti vasta edessä

tietysti minä koetan malttaa siinä että en muistuta sdptä siitä että te ette suostuneet missään vaiheessa ottamaan kantaa edes sen tavoitteen puolesta paljonko kilpailukykyä pitää parantaa

tämä kyselytuntia

venäjä on nyt sitoutunut vetämään joukkonsa pois niin sanotuilta turva alueilta samoin kuin erillisistä tarkkailupisteistä georgian puolelta

sitten meillä on näillä signaali ja satelliittijärjestelmillä mahdollisuus seurata että näitä reittejä noudatetaan ja mikäli poikkeama tapahtuu voidaan välittömästi reagoida ja ottaa yhteys alukseen koska noin puolet onnettomuuksista tapahtuu puhtaan inhimillisen virheen takia

joo joo kyllä se on myös tällä vaalikaudella lainsäädäntöä muutetaan siten että myös puolueelle tulee lakisääteiseksi tämä ilmoitusvelvollisuus nythän monet ovat vapaaehtoisesti sen tehneet ja se ulotetaan myös paikallistasolle

te ette missään yhteydessä hyväksyneet ainuttakaan niistä käytännön ehdotuksista joita hallitus oli tekemässä lainsäädännön kautta jotta sai tämän neuvotteluprosessin liikkeelle

meillä on eläkeikäisten määrä kasvamassa paljon enemmän kuin työmarkkinoille tulee uusia työntekijöitä

päivää elokuuta

se ulotetaan myös paikallistasolle ja tämä on erittäin iso muutos ja toivottavasti hälventää niitä epäkohtia jotka kysyjä on

on koordinaattivirheitä lukemiseen liittyviä virheitä ja nämä pitää pystyä ennalta ehkäisemään kontrollilla nykyaikaista tekniikkaa käyttämällä

lähetekeskustelua vaan esitellään eteenpäin